osaltaan on jo näkynyt että nyt jo on reagoitu siihen että siirtymäsopimukset eivät välttämäti anna myöden kaikissa

erheellisesti luullaan alkuperäisten tekstien mukaan että mitään ei saisi muuttaa nykyiseen taikka tämän siirtymäajan sopimus kun tehdään niin sitä ei pystyisi muuttamaan mitenkään eikä vuoroja vähentämään mutta näinhän ei ole vaan lähestulkoon samassa mallissa kun vanhaa liikennelupaa on niin sitä pystytään tulevaisuudessakin vääntämään

jos väki loppuu niin se loppuu mutta nyt on ennakoitu jo vähän niin ja vuoroja on ilmoitettu lopetettavaksi että toivottavasti nyt ei sentään kaikkialla toteudu että joitain kannattamattomiakin vuoroja vielä siinä yhteydessä yritykset pystyvät tekemään

kaikkoselle voisi todeta että tästä asiasta kyllä kuultiin aika laaja kuuleminen valiokunnassa ja todettiin myöskin se että mikään ei estä tälläkään hetkellä käymästä näitä keskusteluja sopimasta yrittäjien kanssa muun muassa näistä asioista niin ettei tämä mikään varsinainen tulppa ole

kyllähän tästä nyt tietenkin voidaan sanoa että hyvä esimerkki on se kun helsingin seudun liikenne tämä hsl aloittaa ensi vuonna ja tämän päivän uutisissa näkyi olevan että espoossa tulee vuorotiheys pidentymään elikkä siellä palvelut vaan huononevat kun se tulee sinne ne järjestämään

eilen illalla kaupunginvaltuuston kokouksessa oltiin tätä paras mallia nyt sitten toteuttamassa

samalla tämä työllisyyskuvio on niin jos nyt halutaan leikata kun menoja pitäisi leikata että tekninen toimi on kaluttu melkein loppuun siellä ei ole enää juuri ketään töissä

rantakangas lähti jo mutta kun lueskelin siinä kokouksen jälkeen vielä tätä kuntakalenteria niin katsoin että keskustalla taisi olla yksinkertainen enemmistö yli sadassa kunnassa niin että laittakaapa hommat kuntoon

se on ollut sen kaltaisia työpäiviä ja sen kaltaista toimintaa että osa menisi sokkiin kun näkisivät sen tilanteen missä oltiin silloin

mutta muutamia havaintoja mitä tässä on alkuillasta tullut esille taikka iltapäivällä ja mitä tässä nyt kuunnellessani näitä juttuja haluan tuoda esiin

minunkin mielestäni me onnistuimme kohtalaisen hyvin tähän tuomaan ne painopistealueet esiin ja ongelmat

riippumatta hallituksen laadusta aina on jouduttu kerjäämään ja lisää kantamaan

mutta ihmettelen kyllä miten kun ei viime kesästäkään ole selvitty jos sitä kesää nyt oli oikeastaan ollenkaan monellakaan paikkakunnalla

mutta erityisesti tuolta savon puolesta tuli viestiä että siellä jo yksityiset ihmiset korjailivat hiekkateitä kun siellä ei päässyt enää kulkemaan ja taksiautoilijat kieltäytyivät ajamasta kun tämä kyseinen virolainen yritys as teho oy oli siellä hoitamassa taikka oli hoitamatta niitä alueita

näillä eväillä ei pystytä hoitamaan mitä sinne on nyt laitettu ja millä tavalla kilpailuja on voitettu

perustienpidon rahoissa ja väylänpidon rahoissa parisataa miljoonaa on minun mielestäni se oikea summa minkä ministerikin tuossa väläytti mikä sinne vuotuiseen budjettiin pitäisi saada lisää jolloinka pystyttäisiin pitämään nämä tämänhetkiset tiet siinä kunnossa

täällä kyllä puhutaan kauniisti joukkoliikenteestä ja panostamisesta siihen mutta samaan aikaan ministeriössä virkamiehet valmistelevat täysin erisuuntaisia esityksiä näihin palveluasetuksiin liittyen ja kilpailuttamiseen niin että kohta tämä meidän edullinen järjestelmämme halutaan romuttaa vaikkakin liikennevaliokunta on jo vuosia antanut ihan erilaista viestiä

ilmeisesti tämä ukulipäisyys myöskin perustienpidon rahoissa ja näissä rahoissa johtuu osaltaan näistä virkamiehistä jotka eivät kerta kaikkiaan usko sitä että sinne pitää enemmän rahaa laittaa jolloinka poliittiset päättäjät ovat tukeutuneet heidän toimiinsa

ehkä samanlainen kuvio tässä joukkoliikennekuviossa on vielä tulossa

täytyy tulla tänne pönttöön oikein ettei tarvitse hosua tuon puhumisen kanssa kun tuo puhetyyli ei niin kauhean nopea ole

puuta pitäisi saada ilmaiseksi tehtaalle taikka pitäisi tehdä devalvaatio ne olisivat ainoat konstit millä metsäteollisuus pysyttäisiin pelastamaan

akaan penttilä tuossa peräänkuulutti voisi sanoa sen että jos me rupeamme siihen puuttumaan niin kyllä se tarkoittaa sitä että aika paljon kortteja pistetään hyllylle koska se on kuitenkin ratkaiseva tekijä se ihminen joka sitä autoa ajaa

kun puhemies nyt korokkeella istuva puhemies oli silloin oikeusministerinä niin koin siinä vaiheessa tuoreena kansanedustajana että jos nyt nimeä muutetaan jossain laitoksessa niin se ei nyt vaadi oikein montaa kymmentä asiantuntijaa mutta silloin niitä sinne marssitettiin ja kun uskalsin tätä epäillä niin sitten pidettiin puhuttelu että tämä on tärkeä asia

jos meillä esimerkiksi ajetaan kymmeniä puomeja vuoden aikana rautateitten tasoylikäytäviltä rikki niin kyllä asenteissa on aika paljon korjaamista ja monta muuta vastaavaa

me emme saa noita autoja kulkemaan niin kuin junat menevät raiteilla ja siellä on kulunvalvontajärjestelmät vaan se ihminen ohjaa ja tekee ne päätökset

nyt sitä ollaan sitten vakain askelin muuttamassa niin että saataisiin näitä hallintoja kevennettyä

edustajat tuomioja ruoissa edusti laakso poissa kulkemista

siellähän se rahapula on ollut edelleen ihan samanlainen kuin aikaisemminkin ja sakkovankien määrää on koetettu pudottaa ja koetettiin siihen saada sitten tämmöinen sijaisjärjestelmä jossa nämä ammatti ja taparikolliset olisi saatu rangaistusten piiriin

ja nyt kun on pari vankilaakin luvattu lopettaa taikka tuo konnunsuo ollaan lopettamassa kokonaan ja pelsolta pudottamassa vankipaikkoja niin ei tiedetä mihinkä näitä vankeja laitettaisiin

ei voida silloin tuomita ihmisiä vaan päästetään kävelemään tuonne vapaalle toisten sekaan taikka sitten laitetaan kenties jotain hilut kinttuun meininkiä että nyt yritetään sitten tuoda uutta järjestelmää

näitten hallintojen keventämisellä ja näitten laitosten yhdistämisellähän pyritään siihen että enemmän jäisi resursseja nimenomaan siihen vankeinhoitolain toteuttamiseen mikä sinänsä on ihan hyvä ja pitäisi tehdäkin millä pyritään ehkäisemään vankien uudelleen joutuminen vankilaan

en tiedä kuinka hyvin se sitten sillä järjestelmällä onnistuu niitten kohdalta joilleka se osuu

mutta joka tapauksessa tällä hetkellä siellä ei kyllä keritä tekemään paljon mitään ja valitettavan heikossa mallissa se järjestelmä on

toivotaan että tällä systeemillä nyt sitten saadaan tilanne muutettua niin että sinne todella tulee työvoimaa lisää resursseja sinne suorittavaan portaaseen eikä hallintoon

kun uskalsin kyllä valiokunnan käsittelyssä kysyä asiantuntijoilta kuka lyö tilinsä vetoa siitä että ei tule lisää hallintoon niin ylijohtaja kyllä vai pääjohtajan tittelilläkö esa vesterbacka nyt on tällä hetkellä olisi uskaltanut lyödä tilinsä vetoa joten kyllä minä nyt uskon että siinä jotain meininkiä tulee vaikka emme me nyt sitten kätelleetkään

ihmiset ovat ottaneet yhteyttä ja sanoneet että kun heidän täytyy laatia kaiken näköisiä varojen jakoja ja testamentteja ja monta muuta kuviota hankalia juttuja

näitä avoliittoja on entistä enemmän ollut ja kuten ed

ahosen luettelemat määrät voivat olla pieniä niin kuinka monta on sitten semmoista joka on jäänyt kärsimään ja pitänyt mölyt mahassaan ja jättänyt oikeuksiaan hakematta niitä voi olla kyllä lukematon määrä

ihmiset ovat joutuneet lähtemään puilla paljailla ja korkeintaan alle sadan metrin etumatkalla sieltä pois kun on se riita tullut

täytyy nytkin tulla tälle puolelle ettei tarvitse hosua puhumisen kanssa

sitten kun tämä koko soppa sekoitetaan keskenään ja ajatellaan että kaikki aloitetaan ensi vuoden alusta uudelleen niin kyllä minä ihmettelen että on siellä melkoisia mestareita jos nämä kaikki saadaan toimimaan niin ettei mitään ongelmia eikä komplekseja tule

tässä nyt sitten kuitenkin puhutaan siitä että osaltaan on näin että merenkulkua ja kaikkea muuta ollaan hoitamassa ja sinne avataan kilpailua

nyt luvattiin sitten osaltaan ministeriön puheissa että kolmeksi vuodeksi taataan tietty potti muun muassa varustamoliikelaitokselle taikka onko se nyt sitten osakeyhtiö varustamo osakeyhtiö jolloinka jäänmurtoa tilataan sitten kolmeksi vuodeksi tietty osuus ja sitten sitä avataan pikkuhiljaa tässä kilpailulle

mutta nyt kun ilmeisestikin tulee tekemään tuo liikennevirasto tätä kilpailuttamista ja nyt sitä ei olekaan vielä muodostettu koko virastoa tällä laillahan sitä ollaan muodostamassa niin miten se sitten tulee tulevaisuudessa toimimaan ja kuka valitaan pääjohtajaksi miten alkaa kilpailutus toimia miten rahoitus kulkee

mielenkiintoinen kuvio

en yhtään ihmettele etteikö ministeriössä ole lyöty juntturit siihen ettei voida tehdä henkilöstön kanssa selkeää sopimusta että kaikki voivat siirtyä vanhoina työntekijöinä tai muuta koska nyt näyttää siltä että henkilöstön asema muun muassa siellä murtoporukassa näyttää entistä epävarmemmalta jos ei kukaan tilaakaan yhtäkkiä tätä jäänmurtoa

arvoisa rouva puhemies

kun lakivaliokunnassa tätä asiaa käsiteltiin niin suoranaisia kannattajia oli selkeä enemmistö asiantuntijoista ja asiantuntijoitten kohdalla mentiin aika lailla laajalla kirjolla niin että selkeätä vastustusta ei löytynyt oikein kun ajatellaan tätä meidän vallan kolmijakoa

kyllä ensi vuonna ja varmaan vielä vuosi pari siitä eteenpäinkin on mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea tämä koko sekasotku tuo tullessaan

veikkaisin kuitenkin että henkilöstön kohdalta asema ei ainakaan tule paranemaan kyllä se käy entistä epävarmemmaksi enkä usko että kukaan voi taata että kaikille töitä löytyy kyllä ihan lähiaikoina

selkeä puoltolinja oli tietenkin syyttäjien kohdalta jotka näitten asioitten kanssa eniten joutuvat toimimaan mutta myöskin professorit olivat kannattajien joukossa oikeusavustajia tuomareita käräjäoikeutta

näitten kustannusten kohdalta voin sanoa että meillä on aika monta salia suomessa missä tämä voitaisiin hoitaa jo nyt nykyisellä tekniikalla eikä tarvitsisi mitään lisäpanostuksia jotenka minunkin mielestäni lausunto ja lakialoite oli siinä mielessä hyvä että se ei edellytä mitään valtavia kustannuspaineita vaan asiat hoituisivat sitä mukaa kun eteenpäin mennään ja saadaan uutta ja uusinta käsittelymuotoa kun näitä käräjäoikeuksia nyt sitten on yhdistetty ja varmaan tulevaisuudessa istuntopaikkojen määrä vähenee

mutta kannatan ed

pakkaselle sen verran että kyllä tämä tiehallinnon kohdalla tulee myöskin tietämään sitä monessa kohtaa että tien käyttäjät varmaan tulevat miettimään mihinkä otetaan yhteyttä ja miten näitä kokonaiskuvioita tullaan jakamaan

tässä alku hankkeen myötä myöskin tulee käymään niin että muun muassa tuolta meidän alueeltamme tuleva väki joutuu siirtymään tänne uudellemaalle mikä nyt ei varmaan ole mikään aluepoliittisesti oikea suuntaus että sieltä

yöllä jos lukot

on päättynyt

jos koko sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiin sisälly miten mukamas ol kierros ensimmäinen käsittely päättyy tähän vaan ensimmäiseen käsittelyyn esitellään siirretään tännepäin

muutama sana tästä joka sinänsä liittyy myöskin osaltaan siihen edelliseen keskusteluun

kyllä liian paljon meillä on ollut näitä tapauksia että ei ole saatu ihmisiä haastettua eikä toimitettua haastetta eteenpäin kun tiedetään että osa pakoilee ja kuljeskelee

emme me kyllä lakivaliokunnassa nähneet tässä mitään oikeusmurhaa taikka sitä ettei oikeus toteutuisi eikä ihmisillä olisi mahdollisuutta saada asianomaisia papereita vaan todettiin että tässä on kyllä kohtuullisen hyvät eväät hoitaa asioita eteenpäin

siellä nousi kyllä sitten esiin että semmoinen ihminen joka on velkakierteessä ja on erittäin vaikeassa asemassa ei välttämättä ymmärrä sitä haastetta jos se tulee puhelimitse

mutta saman tien voi kyllä kysyä ymmärtääkö myöskään sitä paperinippua mikä sitten toimitetaan jos ihmisen hallinta on tällä tavalla pettänyt

kyllä tässä varmasti on ihan oikealla tavalla menetelty ja uskon että tämä yhdeltä osaltaan keventää tätä kuvioita

ehkä tässä myös jonkin verran tehoa saadaan asiassa eteenpäin ja haastemiesten työtä ainakin muutettua kun nyt näyttää olenko tai jokin määräsi

keskusteluun päättynyt että eduskunta hyväksyisimme se

sisällöltään päätetyt lakiehdotukset oikeutusta toinen käsi turun

kysehän on siitä että meidän mielestämme tässä ei ole päätä eikä häntää elikkä ei mitään järjellisiä perusteita minkä takia tämä muutetaan luotsausliikelaitososakeyhtiöksi

se on virkamiestyönä tehtävää työtä ja monopoli vielä kaiken hyvän päälle

arvoisa rouva puhemies

kysehän on siitä että käsittelyn yhteydessä meille ei selvinnyt missään vaiheessa miten perustellaan tuota rikosoikeudellisen virkavastuun soveltamista yksityisoikeudellisen osakeyhtiön työntekijän asemassa olevaan henkilöön

kaikkien näitten mielestämme aika nopeasti ja kiireellä tehtyjen asioitten tuominen tähän lakiesitykseen ei ole onnistunut ja näillä perusteilla esitetään tämän lain hylkäämistä

arvoisa puhemies

päästiin tähän oikein mieliaiheeseen puhumaan näistä papparaisista joista tässä on puhuttu jo vuosien aikana muutama kerta aikaisemminkin joittenkin lakialoitteiden kohdalta ja niitä näyttää olevan näitä innokkaita tekijöitä ja innokkaita ihmisiä jotka viestiä ovat saaneet tästä kuviosta ja eri yrittäjät ovat varmaan viestiä ottaneet

me emme kaikki ole samanlaisia osa on pitänyt kunnostaan paremmin huolta ja osa vähän huonommin ja osa on joutunut tekemään sitä kaikkein raainta ja raskainta työtä niillä huonoimmilla vehkeillä alusta lähtien jolloinka se kuormittavuus on ollut huomattavasti kovempaa

lähtökohtanahan tässä tietysti on se se täytyy tunnustaa että tämähän ei ole kotikutoista asiaa vaan tämä on eu kuvion mukana tuotua asiaa jolloinka meillä tässä ei oikein paljon muuta ole kuin kuittausoikeus jolloinka tämä on saatettava voimaan ja sillä siisti

aikaisemminhan meillä oli voimassa se että c kortilla elikkä vanhalla kuorma autokortilla sai ajaa linja autoa tyhjänä ja yhdistelmää myöskin tyhjänä sitä pystyi siirtämään ja yhdistelmät ja linja autot viemään tarvittaessa korjaamolle johonka tässä nyt monessa paikkaa on vedottu

vähän tästä kuljetusalan harmaasta taloudesta ja siihen liittyvistä ongelmista kerrottiin

onneksi siellä on useimmissa paikoissa nuorempi sukupolvi joka vetää vähän palttoosta ja sanoo että nyt pappa pysy sinä nyt vaan noitten lastenlasten kanssa taikka ole poissa jaloista äläkä tule haittaamaan työntekoa

se on tervettä meininkiä

pulliainen taisi olla silloin liikennevaliokunnan puheenjohtaja jolloinka tämä lääkäreiden vastuu asetettiin tässä ihmisen ajokunnon toteamisessa ja se asetettiin nimenomaan että lääkärin pitää puuttua siihen heti